eli kaikki ne toimenpiteet mitkä edesauttavat eläinten hyvää pitoa ja sillä tavalla vähentävät lääkkeiden käyttöä ovat aina minun mielestäni eteenpäin ja siihenhän koko terveydenhuolto ohjelma pyrkii

minusta tuntuu että koko tämä tilanne mihin me nyt olemme joutuneet on sellainen että kun aikanaan nämä syöttötariffit on tehty jo vuosia sitten niin kukaan ei voinut ennustaa mikä tulee olemaan päästöoikeuden hinta ja mikä tulee olemaan sähkön hinta

itse luulen että nämä sähköautot alkavat huomattavasti nopeammin tulla nyt markkinoille kun päästään alkuun ja varsinkin isommissa kaupungeissa tulisi kyllä näitä latauspisteitä olla sitten enemmän ja maaseudulla sitten ladattavia hybrideitä

se on tosiasia tietenkin että meillä syntyy vähän lapsia ja monet alueet ja siellä olevat ammattikorkeakoulut ja muut koulutuspaikat joutuvat selvästi hakumenettelyssä liian alhaisen haun kohteeksi

eläinlääkinnässä käytettävät antibiootit onneksi ovat aika yksinkertaisia etupäässä penisilliiniä ja silloin tätä resistenssiongelmaa ei siinä määrin ole joten minä katsoisin että kun me terveydenhuolto ohjelmalla onnistumme parantamaan eläinten olosuhteita rehustusta ja muuta niin se vähentää lääkkeiden käyttöä mikä suomessa on jo nyt aika alhaisella tasolla ja näkisin että tämä riskitaso tässä suhteessa on aika pieni

se aiheuttaa selvää rakenteellista muutospainetta mutta sekin pitää pystyä tekemään niin että aluekehitystehtävät eivät häiriinny ja me turvaamme ne opetusalat jotka todellisuudessa ovat tärkeitä suomessa

arvoisa puhemies

itse hieman edellisen puhujan tavoin arvostelen kyllä vasemmistoliiton energiapolitiikkaa

eläinlääkäreiltä ei siirretä toimivaltaa koska koko tämä järjestelmä ja laki on mahdollista vain silloin kun eläinlääkäri käy säännöllisesti tiloilla ja ikään kuin kontrolloi

arvoisa puhemies

säätelijänä on energiamarkkinavirasto ja siirtomaksuissa itse kullekin sähköyhtiölle annetaan lupa neljäksi vuodeksi kerrallaan ja tämä neljä vuotta on se laskentaperiodi

arvoisa puhemies

sitten sanoisin näin että valistuneet eläinlääkärit huhujen mukaan ovat saattaneet tällaista käytäntöä jopa noudattaa jossain päin suomea mutta tietysti tämmöisiä huhuja on näin jälkikäteen vaikea todentaa

en tiedä kuinka paljon paremmin fortumin pitäisi toimia että se saa tunnustuksen myös vasemmistoliitolta

sitten edustaja turunen kyllä metsäpään tuki meillä on myös olemassa energiapuun korjuutuki

mutta ei unohdeta sitä että se perustuu kuitenkin siihen että joka paikassa maksetaan tukea koska sen puustamaksukyvyn voimalaitoksella pitää olla semmoinen että he pystyvät valitsemaan turpeen ja puun

arvoisa puhemies

tälläkin hetkellä suomessa minun käsittääkseni on sähköyhtiöitä jotka perivät ylituottoa mutta se perustuu siihen että edellisen nelivuotiskauden aikana he perivät alituottoa

muun muassa sellaiset maat kuin kanada venäjä ja uusi seelanti hylkäsivät tämän kioton alkuperäisen sopimuksen ja eivät siinä määrin usko enää siihen

kumpaako minun pitää uskoa tilastokeskusta eli suomen virallisia tietoja vai opposition välikysymystä

se johtaa siihen että meidän kauppatase vaihtotase paranee joskin se johtaa myös siihen että meidän verotulot pienenevät ja se on yksi keskeinen syy minkä takia nyt suunnitellaan toisenlaista verojärjestelmää autoveron tilalle mutta se on taas toinen problematiikka eikä siihen kannata mennä

arvoisa puhemies

ainut mitä itse nostaisin esille

se syy minkä takia olen tämän lakialoitteen tehnyt ja siihen nimiä kerännyt on puhtaasti oikeudenmukaisuus

meidän täytyy vain tunnistaa mihin se johtaa koska se johtaa siihen varmasti kenenkään ei tarvitse urheiluautoilla ajaa eikä maastureilla mutta todennäköisesti jotkut kuitenkin niin tulevat tekemään että ihmiset saattavat muuttaa tallinnaan ja ostaa sieltä ilman autoveroa isoja autoja urheiluautoja maastureita se ei varmaan ole korhosen eikä minun vika ja se johtaa siihen että ihmiset pitävät keski euroopassa näitä autoja eivät tuo niitä suomeen eivätkä tuo veroeuroja suomeen

kun sitä asiaa itse olen seurannut aivan alusta lähtien voisi kertoa paljonkin sen historiasta mutta se tärkein asia mitä tällä aloitteella haetaan on se että valtio ei voi estää kansalaisia pääsemästä kiinni oikeuksiin

eli kun käyttää turvetta niin pitää ostaa päästöoikeuksia joiden hinta kylläkin on tällä hetkellä aika matala taitaa olla tällä hetkellä lievässä nousussa

ja jos tämä asia tällä tavalla jälleen käsitellään että se lähetetään vuosiksi eri oikeusasteisiin saamaan ikään kuin diagnoosia minusta kyllä kansalaisten oikeudet lähetetään oikeusasteita kiertävälle radalle ja se ei voi olla oikeusvaltion periaate

johonkin se raja kannattaisi vetää

se kasvaa joka vuosi aika paljon riippuen siitä mitä sille turvepohjalle tehdään

ei oikeusvaltio voi olla sellainen jossa valtio väkisin riippumatta siitä että se häviää korkeimmassa oikeudessa riippumatta siitä että se häviää yhteisöjen tuomioistuimessa edelleen jaksaa eri juridisilla keinoilla käydä näitä kansalaisia vastaan oikeutta

arvoisa puhemies

ja kyllä siellä yksimielisesti korostettiin valinnaisuutta ja minusta edustaja sankelon näkemys siitä että on kaksi pakollista mutta valinnaista kieltä on siinä mielessä hyvä että jos mennään kokonaan vapaaehtoisuuteen niin se kieltenopiskelu kyllä jää silloin liian vähälle

edustaja kataja piti ansiokkaan puheen ja minä arvostan edustaja katajaa mutta kun minä katsoin kuka on allekirjoittanut tämän pitkän puheen joka kylläkin oli puhe ja sellaiset yksityiskohdat joissa on otettu takkiin yhteisöjen tuomioistuimessa ja korkeimmassa oikeudessa niin se minua hieman ihmetyttää

mutta itse asiassa olen kiinnostunut opetusministerin mielipiteestä

millä tavalla te aikaistaisitte lasten kieltenopiskelua koska se on monessa puheenvuorossa tullut esille ja se tuli näitten koululaisten puheenvuoroissa hyvin voimakkaasti esille

kannatatteko te englanninkielisten päiväkotien lisäämistä huomattavasti tässä maassa koska kai meidän kaikkien täytyy myöntää että englannin kieli on nimenomaan maailman työkieli

miten tämä voi olla mahdollista että ne samat virkamiehet jotka ovat vieneet tämän asian siihen pisteeseen että tässä on näin käynyt ja tämä on jo saanut niin arvokkaassa oikeusasteessa diagnoosin ja tuomion vielä jatkavat samalla linjalla

sitten kysyn mitä me opetuksessa voimme tehdä että meidän lapset oppivat ilmaisemaan itseään ilman pelkoa vieraalla kielellä ja ymmärtämään ei niinkään että tuleeko jotain virheitä vaan että he rohkenevat tekemään sen mitä maailmalla pitää tehdä

totta kai minä ymmärrän että eduskunnassa ja valtion virkakoneistossa ei jääviyssääntöjä eikä muita ole mutta tietynnäköinen moraalinen jääviys tässä rupeaa jo iskemään päälle

arvoisa puhemies

luulisin että sen takia tämän lakialoitteen on niin monta kansanedustajaa allekirjoittanut että he pystyvät hyvin lukemaan mistä loppujen lopuksi tässä asiassa on kysymys

arvoisa puhemies

ihan tämmöisenä yleisenä huomiona kun me arvioimme sähköveron korkeutta tai sitä tasoa millä sitä sitten viedään yhteiskunnan eri toimintoihin

sehän tietenkin johtaa siihen että meidän julkista sektoria pitää kiihkottomasti arvioida siten että kuinka suuri sen pitäisi olla tämän kansan tarpeisiin nähden

ne pystyisivät jollakin tavalla kilpailemaan kivihiilen kanssa eli se on aivan totta mutta se suuri ongelma on koko euroopan laajuisessa energiapolitiikassa että nyt keskustellaan keski euroopassa niin sanotusta kapasiteettimaksusta

ei voi olla ottamatta esille sitä syy seuraussuhdetta että mitä isompi meillä on julkinen sektori yritysten kilpailukykyyn nähden sen suuremmathan meillä ovat sitten verot ja veronluonteiset maksut näille yrityksille

arvoisa puhemies

edustaja kiljunen kiinnitti aivan oikein eläinsuojeluun huomiota ja ainakin itse sain näistä hallituksen esityksistä sen käsityksen että tämä kaikki toiminta tapahtuu nimenomaan eläinlääkärin vastuulla

eli että jos joka puolella paine nousee siirtohintoihin ja sähkön hintaan niin sen takia me tavallaan kärsimme kilpailukyvystä ja ainakin itse kannan tästä aika lailla huolta

koska tämän tietyn voiman ylläpitäminen on omistajalle tappiollista niin mentäisiinkin kapasiteettimaksuihin joissa kun sinulla on tietynnäköinen mylli valmiudessa että sinä pystyt tuottamaan talvipakkasilla energiaa saisit kapasiteettimaksun

kun edustaja suutari täällä hyvin toi esille mitä yritysten kulurakenteisiin liittyviä asioita pitäisi lähteä purkamaan niin kyllä se on juuri se oleellinen tekijä millä me saamme lisää yrityksiä lisää työpaikkoja ja lisää vientiä ja sitten päästään jakamaan niitä sosiaalisiin tulonsiirtoihin

eläinlääkärin täytyy ottaa vastuu tuntea se tila ja sen takia hän siellä käy usein ja hän pystyy silloin luottamaan että asiat hoidetaan asiallisesti

arvoisa puhemies

me puhumme paljon eläinten hyvinvoinnista ja lääkkeiden käytöstä antibioottien käytöstä ja itsekin ryhmäpuheenvuorossa toin esille sen antibioottiresistenssiongelman minkä myös ministeri nosti esille

totta kai minä ymmärrän että fiskaalinen vaikutus on merkittävä mutta sitä minä en täysin ymmärrä jos joku kansanedustaja sanoo että veronpalautuksiinkin pitää jo poliittista ohjausta ikään kuin liittää

on olemassa tietenkin joku yhtiö joka ei kenties ole kunnolla hoitanut näitä velvoitteita mitkä koskevat myrskytuhoja mutta kyllä tiedän että on maakunnallisia sähköyhtiöitä jotka ottivat asian aivan tosissaan ja minkäännäköistä moitetta heitä kohtaan ei ainakaan minun mielestäni pitäisi esittää

tämä energiapolitiikka ei ole niin yksinkertaista kuin miltä se äkkiä näyttää mutta sen minä edustaja turuselle sanon että tässä yhtälössä mikä aikanaan pekkarisen aikaan rakennettiin kukaan ei tiennyt että päästöoikeuden hinta valuu näin alas ja edustaja piirainen on täysin oikeassa että kivihiilen hinta se on alle kuusikymppiä tonnilta on niin halpa että sitä vastaan on vieläkin vaikea taistella mutta sen tietyn liikkeen jos me tekisimme turpeen verotuksessa ja metsähakkeen tuessa se aika pitkälle pystyisi korjaamaan sitä

mitä tulee sitten tähän lääkitykseen miksi se on tarpeellista aloittaa monta kertaa heti niin siinä vain käytännössä käy niin että jos lehmällä on esimerkiksi jalka erittäin kipeä ja se todella kärsii niin voi olla että aina eläinlääkäriä ei kutsuta paikalle

se oma kokemukseni mikä vuosikymmenien saatossa on tullut on että kyllähän eläinten hyvä kohtelu erinomaiset olosuhteet ja ensiluokkaiset rehut aiheuttavat sellaisen tilanteen jossa eläimet tuottavat hyvin ja ne tarvitsevat erittäin vähän lääkkeitä erittäin vähän antibiootteja

sen takia itselleni tämä on äärimmäisen tärkeä ja periaatteellinen kysymys koska ei ole edes kohtuullista että valtio vain pitkittää ja pitkittää ja sitten nostaa esille semmoisia asioita jotka eivät tähän enää liity

nyt jos me ajattelemme käytännön tasolla niin oma käsitykseni on se että viljelijöitten tehtävä on suoriutua tästä tehtävästä hyvin keskittyä oleelliseen eli tehdä hyviä rehuja kohdella eläimiä hyvin ja hoitaa eläimiä hyvin niin että tuotanto olisi maksimaalista ja lääkkeitä ei tarvita

minun mielestäni on yleinen käytäntö että jos kerran säädetään laki ja jos todetaan että se laki ei ole hyvä tai se laki ei toimi tai siltä lailta putoaa oikeudellinen eli juridinen

eli tässä tapauksessa eduskunta näkee tämän kaiken problematiikan ohi ja säätää lain jolla tämä riita saadaan lopetettua

silloinhan se tarkoittaa että nämä autot halpenevat ja silloin myös käytettyjen autojen hinnat halpenevat ja tällä tavalla autokanta uusiutuu ja nekin ihmiset joilla ei sitten ole kovin paljon rahaa käytettävissä autokauppaan pääsevät käsiksi turvallisempiin ja vähäpäästöisempiin autoihin

nimittäin minun käsitykseni on se että kun paljon tehdään fyysistä työtä niin siihen erittäin huonosti sopii tämmöinen tietokone ja byrokraattinen työ se kun niitä yhdistetään

mitä te arvoisa ministeri olette mieltä voidaanko tälle oikeasti jotakin tehdä

tämä on aivan mielenkiintoinen keskustelu ja kun edustaja kaikkonen nosti esiin täällä prosentteja niin korostaisin vielä sitä että kun kuitenkin pääsääntöisesti siirtohintamaksu perustuu aina valtion kymmenenvuotisen obligaation korkoon siihen lisätään pari kerrointa ja näin poispäin mutta tällä hetkellä jolloin korkotaso on erittäin matala se johtaa siihen että seuraavalla valvontakaudella näiden siirtohintamaksujen tavallaan tulee niin kuin olla aika matalalla tasolla ja sitten katsotaan miten ne ovat historiassa olleet ja sitten ne määritellään sen mukaan ja energiamarkkinavirasto hyväksyy kullekin sähköyhtiölle

se rasittaa henkisesti viljelijöitä ja se kaikki työ mitä byrokratia vaatii henkisessä ja fyysisessä mielessä on aina pois siitä varsinaisesta työstä mikä on heidän tärkein tehtävänsä

se kova fyysinen työ tarkoittaa sitä että se vaatii myös lepoa

arvoisa puhemies

se tässä on suurin eläinsuojeluongelma että viljelivät rasittuvat näistä byrokraattisista velvoitteista ei niinkään työskentelystä eläinten kanssa

arvoisa puhemies

kuitenkin kaikille kuntalaisille sosiaali ja terveyspalvelut ovat se kaikkein tärkein ja tällä hetkellä terveydenhuoltolain mukaan niiden järjestämisestä ja yhdenvertaisesta saatavuudesta vastaavat kunnat ja sairaanhoitopiirit

ja jos me ajattelemme suurta kuvaa mihin korhonen viittasi niin minä vähän luulisin näin että autotehtaat eivät kovin paljon piittaa siitä mikä on suomen tarve ja mikä on autoverotuksen laatu suomessa

meillä on pitkät etäisyydet ja vielä se infra mikä liittyy sitten näitten puhtaitten sähköautojen lataamiseen on niin puutteellinen että se ei voi vielä yleistyä kovin suuressa mittakaavassa mutta joka tapauksessa ne tulevat riippumatta siitä mitä mieltä me olemme

minusta tämä antaa selvästi kansanedustuslaitokselle ja valtiolle oikeuden nähdä tämä problematiikka oikeassa valossa ja lähteä siitä kohtuudesta kansalaisia kohtaan ja kansalaisten oikeuksia kunnioittaa ja tehdä palautuslaki ja lopettaa tämä

tämä hallituksen esitys käsittelee kiinteistöverotuksen ala ja ylärajojen muutoksia

se on sinänsä oman puheen arvoinen asia mutta valiokunnan mietintö pitää sisällään tärkeän asian jota minun mielestäni ainakin omasta mielestäni on myös kiirehdittävä

luulisin näin että rehellisillä veronmaksajilla on pari sellaista asiaa mitä heidän on vaikea käsittää ja mitä he pitävät sellaisina periaatteina mitä vankeinhoidossa pitäisi hoitaa

arvoisa puhemies

se tekee suomalaiselle metsäkoneteollisuudelle valtavat kustannukset eikä sillä saavuteta yhtään mitään koska ne koneet ovat sitten teholtaan pienempiä ja joudutaan lisäämään ja tuotto on pienempi

sen takia tämä lakialoite on tehty että me saamme todella kansalaisille oikeutta ja miksi tässä lakialoitteessa on vielä sekin otettu että se virkatyönä palautetaan

tähän sisältyy vielä tietenkin se että verot ovat nousseet siinä on arvonlisä joka on noussut päällä sitten se että aika mittavalla ja kun me olemme yhteiskunnassa siirtyneet ympäristöperusteisiin veroihin niin se on aika mittavalla tavalla nostanut sähkön siirtohintaa

vankila ei voi olla semmoinen paikka missä käytetään päihteitä tai huumeita ja kaikella tavalla meidän pitäisi lainsäädännöllä ja myös vankeinhoidon käytännön työssä keskittyä siihen että tämä pyritään estämään ja päihteiden huumeiden käyttö ei olisi vankilassa mahdollista

monissa maissa kuten ruotsissa ja saksassa päätöksiä tehdään vientiteollisuuden ehdoilla koska se on ainut tapa pitää suuret sosiaaliset tulonsiirrot käytännössä

sen takia tämä on analysoitava ja ymmärrettävä mistä tässä on kysymys

kiinteistöveron pohjana olevan verotusarvon muodostumista pitäisi aika ajoin arvioida uudelleen sillä yhteiskunnan rakenteiden muuttuessa myös omaisuusarvot muuttuvat siinä mukana

ja tämän vuoksi kysynkin valtiovarainministeri rinteeltä

näiden kahden keskeisen asian pitäisi kuitenkin vankeinhoidossa olla aivan kärkipäässä ja on syytä täälläkin käytettyjen asiantuntijoitten puheenvuorojen perusteella arvioida että kumpikaan näistä asioista ei tänä päivänä vankeinhoidossa ja vankiloissa toteudu

mitä te aiotte tehdä sille ongelmalle mikä suomessa on aivan ilmeinen että yritysten kustannustaso kaiken kaikkiaan on noussut liian suureksi

verottaja arvioi esimerkiksi liike tai toimistokiinteistön arvon jälleenhankinta arvon mukaan eikä siitä oikeassa kaupassa saatavan hinnan mukaan

kulurakennetta suomessa ei saisi nostaa ja sen takia talousvaliokunta nyt käsittelee ja varmaan antaa järkevän mietinnön jolla me jollakin tavalla kohtuullistamme hallituksen esitystä

jätetään tämä palkkakeskustelu tällä kertaa kokonaan pois

rohkenenkin toivoa vaikka asia ei minun toimivaltaani kuulu että kun tämä aloite menee eteenpäin ja jos se asiallisesti otetaan ja käsitellään koska siinä on näin paljon allekirjoittajia niin valtiovarainvaliokunta pyytäisi myös perustuslakivaliokunnan lausunnon tästä sen takia perustuslakivaliokunnan lausunnon että ihmisten omaisuus on perustuslailla suomessa turvattu ja ihmisten täytyy päästä oikeuksiin

arvoisa puhemies

paikkakuntaa ei myöskään rakennuksen osalta oteta arvioinnissa huomioon